kun ympäri suomen nyt yritetään tulkita mitä hallituksen sote linjaukset tarkoittavat suomen suunnaksi on palautettava omatkin ajatukset alkuperäisiin tavoitteisiin

sydänsairas katetriläppäleikkauksen jälkeen leukemiaa sairastava tai keskoslapsen vanhemmat eivät pääsääntöisesti valittele sitä etteivät ole saaneet itse valita useista vaihtoehdoista paikkaa jossa heitä hoidetaan

he eivät myöskään ajattele että julkisena tuotettu palvelu olisi ollut huonompaa siksi että se on julkista palvelua tai siksi ettei sitä ole tuotettu yhtiön kautta

päinvastoin he kertovat usein osaavista lääkäreistä ja ammattitaitoisista hoitajista uuden mahdollisuuden saamisesta tai jatkohoidon suunnitelmista

vaikka suoraa johtopäätöstä juuri näiden sosiaali ja terveyspalveluiden heikennysten vaikutuksista lapsiin ja nuoriin ei tietenkään voi vetää muutenkin kurjassa taloudellisessa tilanteessa tehdyt merkittävät leikkaukset palveluihin eivät varmasti ole edesauttaneet tutkimuksen kohteena ollutta ikäluokkaa

sen sijaan kansalaiset kokevat että terveyskeskukseen ei saa varattua aikaa hoitoon pääsee vasta huolen uuvuttamana tai taudin ollessa jo pahentunut ja että vanhuksen riittävästä hoivasta joutuu taistelemaan

kun kierre jatkuu sukupolvelta toiselle on se vastoin hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteita ja tulee lopulta myös yhteiskunnalle hyvin kalliiksi

linjausten perusteella voisi ajatella että suomen pahin ongelma on nyt ollut liian vähäinen yhtiöiden määrä sosiaali ja terveydenhuollossa

suomessa ollaan tekemässä kansallinen päätös asettaa laaja alaisesti sosiaali ja terveyspalvelut yhtiöihin ja siten myös kilpailutukseen

jos valinnanvapaudeksi valitaan malli joka hajottaa esimerkiksi paljon sairastavien hoitoketjut yksittäisiksi valittaviksi toiminnoiksi mennään metsään tai jos sosiaali ja terveyspalveluihin ohjatut verovaramme menevät jatkossa amerikkalaisten eläkeyhtiöiden voittoa tavoittelevien omistajien taskuihin tai uutena ilmiönä terveydenhuollon yhtiöiden mainoskuluihin olemme suomessa väärällä tiellä

nytkin esimerkiksi aikaistamalla yhteishakua pystytään tarkemmin huolehtimaan siitä että jokaiselle nuorelle löytyisi peruskoulun jälkeen joko opiskelu tai työpaikka

syrjäytymisriski on todellinen sillä verrattuna vaikkapa ammatillisen keskiasteen koulutuksen saaneisiin on todennäköisyys ulkopuoliseksi jäämiseen lähes kolminkertainen

arvoisa puhemies

lakia halutaan täsmentää siten että työajat nimenomaisesti mainitaan yhtenä haittaa ja vaaraa työntekijälle aiheuttavana seikkana

suurena vaarana on että kokonaisuus ei pysy kenenkään käsissä jolloin uhkana on myös kustannusten kasvaminen ja asiakkaiden hoitoketjujen katkeaminen

esimerkiksi syvempää meriväylää tarvitaan jotta suomessa pysytään mukana tulevaisuuden kohenevassa kaupankäynnissä

kun jokainen yhtiö tavoittelee vain omaa menestystään voi seurata juuri sellaista osaoptimointia ja kustannusten vierittämistä muille toimijoille kuin mistä sote uudistuksen myötä on haluttu juuri päästä eroon

lisäksi väestön ikärakenteen kääntyessä nopeasti pysyvästi iäkkäämpään suuntaan tarvitaan jokainen nuori työelämään ylläpitämään hyvinvointivaltion tarvitsemaa veropohjaa

vientiteollisuutemme taas tarvitsee toimivan logistiikan

epäselväksi jää myös se mikä tulevan maakuntahallinnon demokraattisesti valittavien päättäjien rooli olisi tässä kokonaisuudessa kun yhtiöiden linjaukset ja toiminta ovat pahimmillaan yrityssalaisuuden piirissä

mikäli takuu vesittyy resurssien tai mielikuvituksen puutteessa tarkoituksettomiksi ja mihinkään johtamattomiksi harjoitteluiksi jotka eivät tosiasiallisesti valmenna sen paremmin työelämään kuin jatkokoulutukseenkaan tehdään nuorille karhunpalvelus

samalla kuitenkin tiedetään että esimerkiksi vuorotyö aiheuttaa terveyshaittoja kuten riskiä sairastua syöpään tai sydän ja verisuonitauteihin

vaikka vallalla oleva yhtiöittämisinnostus ei rajoitu pelkästään sosiaali ja terveydenhuoltoon erityisen suuria riskit ovat juuri sosiaali ja terveysalalla

tutkimusten mukaan koulutuksen vaikutus ihmisen hyvinvointiin on merkittävä

arvoisa puhemies

keskustelu yksityistämisestä ja julkisista palveluista vanhushoivassa on aivan toinen keskustelu kuin keskustelu laitoshoidosta tai sitten tehostetusta palveluasumisesta tai kotihoidosta

se vaikuttaa jopa terveystasoon

kuitenkin niin pitkään kun suomessa päätökset tehdään demokraattisesti on hyväksyttävä se että päätöksien lopputulos on aina kompromissi ei yhdenkään puolueen puolueohjelman mukainen ratkaisu aivan kuten tämä kehyspäätöskin

esimerkiksi vaihtoehtoinen ammatillinen koulutus tarkoittaa tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista joustavasti työpainotteista opetusmenetelmää käyttäen

on olemassa todellinen ja aiheellinen pelko että lyhytnäköisillä säästö ja muilla kehityspäätöksillä nakerretaan sellaisia yhteiskunnan rakenteita jotka ovat olleet vaikuttamassa siihen että suomi on voinut menestyä ja kasvaa

olen aivan samaa mieltä että elinkaaren loppuvaiheessa tarvitaan muunkinlaista hoitoa kuin kotihoitoa mutta me tarvitsemme saattohoitoa kodinomaisissa olosuhteissa ei laitoksessa

yhteiskunnan koheesio yhteen hiileen puhaltaminen yhdessä sopiminen ja luottamus toisiin ovat korvaamattoman arvokkaita asioita

vetoan nyt työnantajiin että tämä lakimuutos otetaan tosissaan työpaikoilla ja erityisesti lähdetään kehittämään vuoroergonomiaa niin että työaikojen haittoja voidaan myös

sen lisäksi kunnat eivät ole kehittäneet nykyisellään kotipalveluitaan kuten edustaja mäkisalo ropponen tuossa äsken kertoi ja meillä on siellä vielä iso työ jotta päästään nimenomaan puuttumaan tällaisiin tapauksiin joita te itse esille toitte

on myös varmistettava ettei takuun toteuttamisella heikennetä työmarkkinoilla tällä hetkellä jo olevien mutta epävarmassa asemassa elävien tilannetta

siksi nyt sdpn esille nostamat asiat eivät ole katseen siirtämistä menneisyyteen vaan katseen siirtämistä tulevaisuuteen

yleiskeskustelu on päätynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on päsähtinyt eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona kolmas neljättä kaksituhattakolmetoista tosielämässä poistaa

näin voi tapahtua mikäli palkattomilla harjoitteluilla paikataan sellaista työvoiman tarvetta joka olisi muutoin luonteeltaan pysyvää mutta jota ei anneta esimerkiksi talossa jo oleville osa aikatyöntekijöille heidän työsuhteidensa täysaikaistamiseen

miksi vanhustenhuollossa on toisin

talousarvioesityksestä löytyy pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseen tähtääviä hankkeita

haluaisin kuitenkin huomiota kiinnitettävän myös siihen että kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen työllistyminen avoimille työmarkkinoille heikkenee oleellisesti

riittävän varhainen puuttuminen oikean tiedon jakaminen ja erilaisten mahdollisuuksien etsiminen yhdessä antavat myös työttömäksi jääneelle vahvan viestin siitä että kyse on väliaikaisesta häiriötilasta jonka ei anneta pitkittyä

olenkin huolissani siitä että te toimistojen jotka ovat tässä työssä merkittävin taho henkilöstöresurssit ovat kehittämistarpeisiin nähden niukat

jokainen meistä tahtoisi olla tekemässä ainoastaan toimintoja lisääviä päätöksiä mutta tarkan euron aikana on rakenteita harkittava tarkkaan jotta toimintaan pystyttäisiin panostamaan

tätä tarkkaa harkintaa on budjettiesityksessä noudatettu

käsissämme olevassa esityksessä ei enää pyritä muuttamaan yhteiskunnan eriarvoistumiskehitystä vaan tehdään muutoksia joilla parannetaan heikompiosaisten asemaa ja lisätään siten oikeudenmukaisuutta

on vaikeaa kenties mahdotonta löytää mistään muualta maailmasta hallitusta joka näin vaikeiden aikojen keskellä on valmis panostamaan sosiaaliturvaan niin kuin suomessa ollaan nyt tekemässä

talousarviossa onkin siitä syystä varattu määräraha toimeentulotukeen tehtävään korotukseen joka tulee kohdistumaan erityisesti yksinhuoltajille

toimeentulotuen perusosan korottaminen ja lakiin tehtävät tulevat muutokset muun muassa lasten harrastusmenojen huomioimisen osalta ovat ennen kaikkea inhimillisyystekoja mutta aivan yhtä lailla se on työtä syrjäytymisen ehkäisemiseksi

voidaan nimittäin osoittaa että köyhyys periytyy ja valitettavan monella toimeentulotuen varassa eläneen perheen lapsella on siten vaara syrjäytyä aikuistuttuaan

kyllä meillä kuitenkin on tässä ajassa tarpeen lainmuutoksen lisäksi tarkastella myöskin toimintakulttuureita vanhuspalvelussa on sitten kyse tehostetusta palveluasumisesta kotihoidosta tai laitoshoidosta

on tuntunut erittäin pahalta että tälläkin hetkellä kotimaakunnassani satakunnassa on lähes yhden pienen kunnan verran nuoria aikuisia vailla työtä tai koulupaikkaa

ja tuottaa yleiskeskustelu alkaa ja rustosolun käyttöön arvoisa puhemies

me tiedämme että hoidettavien määrä on suuri ja kuntouttavan työn osuus on aivan liian pieni tällä hetkellä

nuoren työttömyyteen on reagoitava välittömästi ja annettava heti maksimaalista tukea jolloin myös toimien vaikuttavuus kasvaa

kävin häntä itse siellä kävelyttämässä päivittäin koska tiesin että yksi päivä vuoteessa vastaa ikäihmiselle yhden viikon toipumisaikaa ja yhtään päivää ei ole niin huonosti on täynnä ja mahdollisuus menettää

suomessa kotitaloustyö tarkoittaa nykyään muun muassa kotona tehtävää hoitotyötä useimmiten yksityisen palveluyrityksen palveluksessa

vaikka näiden suoraan kotitaloudelle työskentelevien työntekijöiden määrä ei ole suuren suuri on silti tärkeää että kaikenlaista työtä tekeville voidaan taata samat työhön liittyvät oikeudet

nämä menetykset koskettavat meistä jokaista jollakin tavalla ovat ne sitten säästöjä palveluista tai veronkorotuksia joita menetettyjen verotulojen vuoksi joudutaan tekemään

yhtä lailla harmaan talouden kuriin laittaminen edesauttaa reilujen ja tasa arvoisten työmarkkinoiden syntymistä missä työntekijät ovat toisiinsa nähden tasa arvoisessa asemassa

arvoisa puhemies

näiden kahden näkökulman ympärille nivoutuu talousarvioesitys joka vaikeuksienkin keskellä huolehtii siitä että maatamme kehitetään tasa arvoisempaan suuntaan ja siitä että jokaisella suomalaisella on mahdollisuus menestyä omassa elämässään

kotitaloustyötä tekeville pyritään nyt turvaamaan yhtäläinen turva ja oikeudet sekä ihmisarvoiset työolot huolimatta siitä työskentelevätkö he kehittyneissä maissa vai kehitysmaissa

ryhtyminen omaishoitajaksi merkitsee monelle hyppyä tuntemattomaan

kun tuttu ihminen ei käyttäydykään enää samalla tavalla kuin ennen se vaatii totuttelua kaikilta läheisiltä ja erityisen paljon omaishoitajalta

valitettavasti kuitenkin syy siihen on yleensä säästösyyt

tiedämme että vanhusten määrä kasvaa ja hoidon tarve kasvaa ja omaishoitajuus on ikään kuin haluttu löytää ja ajatella tällaisena edullisena vaihtoehtona vastata näihin tarpeisiin

on sanottava että meidän tulee pohtia miten paljon omaishoitoa voidaan kasvattaa tai miten paljon omaishoitoa voidaan tavoitella että omaishoito olisi vielä hoidettavalle itselleen mutta myös omaishoitajille elämän arvoista elämää

tässä esityksessä uudistukset ovat kannatettavia sillä kaikki parannukset omaishoitajien arkeen ovat tervetulleita

mutta joskus realismi on kuitenkin hieman erilainen kuin mitä me poliitikot esimerkiksi juhlapuheissamme todistamme

käytännössä kuitenkin palaute omaishoitajilta näistä terveystarkastuksista on ollut esimerkiksi se että kysymykset seksuaalisuudesta on täysin väsyneen iäkkään omaishoitajan kohdalla koettu jopa loukkaaviksi

siksi meidän tuleekin ymmärtää että se arkitodellisuus on usein aivan jotain muuta kuin mitä me haluamme katsoa kokonaisuutena kun puhutaan vaikka hyvinvoinnista

omaishoitajalle paljon tärkeämpää on saada nopeasti apua silloin kun käsi on kipeä vaikka jatkuvista nostoista tai oma mieli on niin maassa ja on niin väsynyt olo että olo on jatkuvasti itkuinen ja joka päivä tuntuu olevan vain yhtä selviytymistä

arvoisa puhemies

on tärkeää että mekin siitä puhumme ja teemme töitä sen eteen mutta usein valitettavan usein palaute omaishoitajalta on kuitenkin se että vapaapäivän pitäminen saa aikaan perheessä sellaisen kaaoksen että omaishoitaja ikään kuin itseään säästääkseen jättää käyttämättä tämän vapaansa

sosiaalipoliitikkona välillä on tahtonut mennä usko puhuessa ennalta ehkäisevien palveluiden puolesta usko siihen että joskus juhlapuheista päästäisiin itse käytäntöön ja siksi kiitänkin erittäin paljon ministeri huovista siitä että taistelitte ja taistelitte uudestaan sosiaalihuoltolain uudistukselle rahat

meidän tuleekin miettiä miten me pystymme luomaan sellaisen pysyvän ja turvallisen sijaistusmallin joka käytännössä vastaisi näiden omaishoitajien tarpeeseen

erityisesti lapsiperheiden kotipalvelu on siellä tietenkin yksi isoimmista mutta vähätellä ei sovi myöskään niitä palveluita joita täällä on kaivattu esimerkiksi vieraannuttamiseen eli valvottuja vaihtoja ja tapaamisia

esimerkiksi se että yksi ja sama hoitaja voisi toimia sijaisena tuo turvaa tai se että on aina sama hoitopaikka mihin sitten omaishoitaja voi hoidettavansa viedä voisi jollain tavalla auttaa heidän arkeaan

meidän on kuitenkin nähtävä näiden ylätason käsitteiden taakse mitä ne arjessa tarkoittavat ja pyrkiä löytämään niihinkin vastaukset

tärkeäähän meille on erityisesti terveyskeskustoiminta

ja kuitenkin samalla omaishoitajuus on rakkaudenosoitusta yhteisiä hellyyden ja ilon hetkiä arjen keskellä sekä inhimillistä hoivaa omassa kodissa

sen todellisuuden tietävät vain omaishoitajat